sanon kyllä että tämä on merkittävä summa sen ihmisen kohdalla johon tämä perusturvan korotus kohdistuu

koko viime vaalikauden porvarit tästä puhuivat mutta eivätpä saaneet aikaiseksi

sopeuttamistarpeista huolimatta säätytalolla saatiin sovittua monesta asiasta joka kohentaa kansalaisten arkielämää

perusturvan varassa olevien ja pieniä ansiotuloja saavien verotusta kevennetään parantamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä

erityisen tärkeää tietenkin tässä vanhuspalvelulaissa on henkilöstömitoitukset tulevatko ne suosituksen tasolle vai lain tasolle vai molempia

sdpn linjausten mukaisesti tasaverokehitys saatiin katkaistua eikä arvonlisäveroa nosteta

liian tuskaisasti on muistissa tuo viime vaalikaudella tehty kelamaksun poisto joka kompensoitiin verojen korotuksella

sen sijaan kipeitä asioita on meillä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen lapissa tämä polttoaineveron korottaminen

lappilaisittain hallitusohjelmaa tarkasteltuna kritiikin siemen löytyy polttoaineen verotuksen nostamisesta

kuntauudistuksen osalta tekisi mieli kysyä edelliseltä puhujalta aila paloniemeltä ehti jo salista kadota ovatko sitten kuntarajat tärkeämpiä kuin kuntalaisten palvelut

omana ohjenuoranani politiikassa on ollut ettei lapsista sairaista ja vanhuksista säästetä vaan heistä on pidettävä huolta

hallinnonaloittain suurimmat leikkaukset kohdistuvat puolustusvoimien materiaalihankintoihin maa ja metsätalousministeriön sekä opetustoimen pääluokkaan

eiköhän tässä kuitenkin se kaikkein osaavin asiantuntemus löydy sieltä ihan ruohonjuuritasolta kuntatoimijoitten keskeltä

hallitusohjelmaa on syytetty kuntatalouden rapauttamisesta ja aluepolitiikan unohtamisesta

kuntaliiton laskelmien mukaan kuitenkin esimerkiksi suuri osa lapin kunnista on voittajia tämä sinne takapenkille tiedoksi tilanteessa jossa kiinteistöverojen tasaaminen lopetettaisiin kuntien kesken

muutoinkin kuntatalouden puolella säästöt ovat reilun prosentin luokkaa

nyt maassa on kuitenkin iskukykyinen hallitus joka vastuullisesti pyrkii velkakierteen katkaisemiseen työllisyyden parantamiseen sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen

arvoisa herra puhemies

tältä osin pilkun paikka onkin viilattu tarkasti miellyttämään kysymyksen eri osapuolia

nato optio on siis yhä voimissaan ja suomella on mahdollisuus hakea nato jäsenyyttä niin halutessaan

enemmistö lakivaliokunnan jäsenistä ja sen kuulemista asiantuntijoista suhtautuu myönteisesti esitykseen perheen sisäisestä adoptiosta

myös itse kuulun tähän joukkoon kuten koko sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä joka lakivaliokunnassa oli yksimielisesti mietinnön takana tällä lailla kun ei olla luomassa uutta vaan lainsäädännöllä reagoidaan olemassa oleviin epäkohtiin kun samaa sukupuolta olevien aikuisten perheissä jo nyt elää lapsia

euroopan unionin puolustuspolitiikkaa kehitetään ja tämän viikon uusiin avauksiin kuuluvat stoltenbergin ehdotukset pohjoismaiseksi ulko ja turvallisuuspolitiikaksi

nykyinen lainsäädännön tila on monilta kohdin epätyydyttävä

miten eun ja venäjän suhteet kehittyvät tilanteessa jossa osapuolten taloudellinen riippuvuus erityisesti energiapolitiikassa on vahva

eurooppalaisen yhteistyön myötä me suomalaiset olemme saaneet oppia halusimmepa tai emme vapaan kilpailun liukumisen lähes jokaiselle toiminnan alueelle

eräs keskeinen ongelma onkin muun muassa se että rekisteröidyn parin perheessä elävällä lapsella ei ole lapsen elatuksesta annetun lain nojalla oikeutta saada elatusta sosiaaliselta vanhemmaltaan

euroopan unionissa oikeistolaiset liberaalitalouden ihannoijat ovat olleet vallalla jo useamman vuoden ja se alkaa näkyä yhä selkeämmin myös meillä

yhtenä perusteena venäjän toiminnalle georgiassa ja euroopan kaasuhanat katkaisseessa ukrainan ja venäjän kaasukiistassa on pidetty venäjän halua osoittaa vastalauseensa naton mahdolliselle laajentumiselle kyseisiin maihin

eu ei suhtaudu suopeasti liiketoiminnan tukemiseen ja siitä johtuen myös suomessa hallituksen liipaisimella ovat nyt sosiaaliset yritykset ja tukityöllistäminen

jos lapsen juridinen vanhempi kuolee lapsen asemaan ja hänen huolenpitonsa järjestämiseen liittyy epävarmuutta

avainsana on de minimis joka kuuluu laajempaan kokonaisuuteen

sisäinen adoptio on siinä suhteessa raju ratkaisu että sen seurauksena lapsen oikeudellinen suhde toiseen aikaisempaan vanhempaan ja tämän sukuun katkeaa

muun muassa edellä mainitun perusteella olennainen kysymys mielestäni onkin miksi ihmeessä suomi luopuisi sitten liittoutumattomuudestaan

omassa kotimaakunnassani lapissa kuntien vaikea taloustilanne väestömme ikärakenne pitkät välimatkat ja muut haasteet vaikuttavat siihen että ilman kolmannen sektorin tukea arkemme ei kerta kaikkiaan toimisi

tämä sääntö antaa vanhemmalle mahdollisuuden pysyä vanhempana jos hän sitä itse haluaa eikä oikeudellisen suhteen katkeamisen tarvitse tarkoittaa tosiasiallisen suhteen katkeamista

valtion tuen merkitys työllistäville ja palveluita tarjoaville järjestöille ja sosiaalisille yrityksille on erityisen painava meillä lapissa

ihmetystä asiassa herättää se että hallitus on tässä asiassa kävellyt selontekoa työstäneen parlamentaarisen työryhmän yli

joissain tapauksissa näin voi hyvinkin olla

oheishuoltajuuden ja adoption välillä on kuitenkin se ero että oheishuoltajuudessa biologisella vanhemmalla on oikeuksia muttei samoja velvollisuuksia lasta kohtaan kuin adoptiossa

kuntien tilanne on taloudellisesti niin ankea että ilman järjestöjen apua tukityöllistämiseen lukematon määrä ihmisiä olisi masentuneina kortistossa ilman tätä työllistämismahdollisuutta

hallituksen esittämää korotusta ei pidäkään hyväksyä

adoptio tuo uudelle vanhemmalle elatusvelvollisuuden sekä mahdollistaa lapsen ja vanhemman tapaamisoikeuden vahvistamisen jos rekisteröity parisuhde purkautuu

taustalla on perusteltu huoli varusmiespalveluksen kasvaneista keskeyttämisluvuista

keskittyminen nuorten miesten rasvaprosenttiin on kuitenkin liian yksipuolinen lähestymistapa tähän ongelmaan joka toisessa palveluksen keskeyttämistapauksessa kun perusteena ovat psyykkiset syyt eivätkä fyysisetkään syyt ole mitenkään yksiselitteinen kysymys sillä ihminen on kokonaisuus

neuvonnassa muun muassa selvitetään onko perheen sisäinen adoptio lapsen edun mukainen

voiton tuottaminen ja perinteinen bisnesajattelu ei tässä ole ollut koskaan ykkösasia vaan oikea työnteko on ollut keino kehittää sosiaalisia ja ammatillisia taitoja

juuri lapsen hyvän elämän turvaamiseksi kannatan nyt käsiteltävänä olevaa lakiesitystä

moni tukityöllistämisen avulla arkeen uudella tavoin kiinni päässyt on kokenut elämässään aivan uuden ja antoisan vaiheen jota tuskin muulla tavoin olisi saatu aikaiseksi

saimme valiokunnassa kuulla myös asiantuntijaa terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tytti solantausta joka oli tutkinut vanhemman homoseksuaalisuutta ja lapsen kehitystä

keskeyttävien suuri määrä ei ole ongelma vain puolustusvoimille vaan myös keskeyttävälle itselleen

tähän asti suomessa on voitu erilaisten toimijoiden puolesta työllistää palkkatuella varsin suuriakin määriä ihmisiä vuosittain

tällaisten lasten koulunkäynnissä ei ollut eroja ystävyyssuhteissa ei ollut eroja sosioemotionaalisissa ongelmissa ei ollut eroja myöskään mielenterveydessä ei ollut eroja

tämä tarkoittaa sitä että aikaisemmin useita kymmeniä henkilöitä vuodessa työllistänyt järjestö voikin jatkossa tarjota työtä vain muutamille ihmisille

tässä tarvitaan kaikkien mahdollisten tahojen panosta

eli tästä voi vetää sen johtopäätöksen toisin kuin esimerkiksi edustajat rauhala ja oinonen toivat tässä salissa aiemmin alkuillasta esille että perherakenteella ei ole ratkaisevaa merkitystä lasten kehitykselle

kodin koulun sosiaalitoimen ja armeijan

toinen vaihtoehto on alkaa vastoin järkeä pilkkomaan toimintaa pieniksi osasiksi jolloin kukin taho voisi hakea itsenäisesti tuon euromäärän ja pyörittää siinä sivussa kohtuutonta byrokratiaa

lain valmistelijat ovat toppuutelleet ihmisten huolta vakuuttelemalla että niin kutsutut vaikeasti työllistyvät ryhmät voidaan työllistää jatkossakin

tutkimus vastasi peruskysymyksiin mielestäni riittävästi

vanhemmuus ei ole riippuvainen seksuaalisesta suuntautumisesta

homoseksuaalien lapset kehittyvät samoin kuin muutkin lapset ja lasten tarpeet ja kehitys ovat samat perhetyypistä riippumatta

iso ongelma on myös siinä että järjestöjen tarjoama kotiapu hoivatyö ja kaikenlainen palvelu tulee samalle viivalle kovanrahan bisneksen kanssa

järjestöjen mahdollisuus tukityöllistämiseen tulee ilman muuta heikkenemään suuresti mikäli porvarihallitus runnoo lain tässä muodossa läpi

arvoisa puhemies

unto valpas antoi kyllä väärän todistuksen lähimmäisestään

olemme tehneet pykälämuutoksia joita on esitetty

ne eivät valitettavasti ole valiokunnassa menneet läpi ja jos näin ei salissakaan tapahdu niin tulemme esittämään lain hylättäväksi

tähän hätäkeskusuudistukseen annettuun selontekoon liittyvässä mietinnössä hallintovaliokunta kiinnitti huomiota hätäkeskusjärjestelmän kehittämistarpeeseen kuten muun muassa henkilöstöresurssien riittävyyteen ja koulutukseen tarpeeseen saada kiireesti aikaan nykyaikainen valtakunnallinen tietojärjestelmä sekä siihen että tuottavuusohjelman henkilöstöleikkauksia ei tule sellaisinaan toteuttaa hätäkeskuksissa sekä aluejakomuutoksen tuomiin riskeihin

kiuru myöhemmässä puheenvuorossaan

valiokunta edellytti että hätäkeskusuudistuksen toimeenpanoa jatketaan huomioiden valiokunnan esille tuomat näkökohdat

mutta koska näin ei ole tapahtunut eikä hallitus ole noudattanut näitä valiokunnan vaatimuksia tämän takana ei voi olla

omalta osaltani en voi tulla muuhun päätelmään kuin siihen että meillä on tällä hetkellä menossa valtava eriarvoistumiskehitys ja polarisoituminen tässä maassa

tarvittaisiinkin kovia lisäpanostuksia työllisyyteen jotta tätä eriarvoistumiskehitystä voitaisiin hidastaa ja se voitaisiin pysäyttää

tulen itse lapista ja siellä on näitten osalta synkät luvut

ensin meni stora enson kemijärven tehdas sitten meni torniosta olutpanimo lapin kulta kauas karkasi lahteen ja nyt tuli viimeisin ikävä tieto että myös vapon peuravuonon sahan toiminta on vaakalaudalla

voi sanoa että jos tuolta paikkakunnalta lähtee tällainen siihen nähden suuri saha eikä uusia työpaikkoja ole näköpiirissä niin kyllä tosi vaikean tilanteen edessä ollaan

toivonkin koska tämä vapo kuitenkin on valtioenemmistöinen yhtiö että harkittaisiin vielä sen osalta sahan lakkauttamispäätöksen perumista ja toiminnan jatkamista

lokakuussa sdp julkaisi työreformin

haluamme että suomessa on maailman paras työelämä

tuonne pohjoisen perukoille on suunnitteilla käsivarren kansallispuisto

lisäksi työsuojelun resursseja ja toimivaltaa on lisättävä jotta epäreilu kilpailu ja ulkomaisenkin työvoiman oikeuksien polkeminen vähenee

resurssikysymykset ovat tärkeitä ja tuolla oikeudenhoidon puolella olisi myös turvattava henkilöstöresurssit koko ketjulle poliiseille syyttäjille tuomioistuimille ja lisätarve on myös siellä oikeusavun puolella

tämän lain myötä rajoitettaisiin liikkumista ohjelmapalveluja kuten koira ja poroajeluita moottorikelkkailua ja tämän tyyppisiä asioita

onko näin ja missä tässä asiassa mennään

olen huolissani myös kasvavista verovalitusmääristä jotka kyllä edellyttäisivät helsingin hallinto oikeuteen sekä erityisosaamista että myös henkilökunnan lisäystä

sanktioiden ankaruus ja kiinnijäämisriskin nostaminen ovat avainasemassa harmaan talouden torjumisessa

näihin asioihin tulisikin kiinnittää erityistä huomiota

arvoisa herra puhemies